samaan aikaan esimerkiksi nyt on elävän elämän tilanne että minun kotikunnassani ja edustaja tuupaisen kotikunnassa jyväskylässä meillä on hanke joka on saanut sekä rahiksen rahoitusta että nämä aravarahoituksen muodot mitkä periaatteessa vastaaville tapauksille on tarjolla

ollaan tultu viime vuosien aikaan tilanteeseen jolloin samaan aikaan luotottajien vakuusvaatimukset ovat kasvaneet ja asiakkaitten vakuusvarannot ovat ohentuneet

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan v painiketta

arvoisa puhemies

rantakankaalle oman ryhmäni kansanedustajalle

rantakangaskin voi olla ihan rauhallinen siinä että lähikuukausien aikaan valtio tulee ostamaan enemmän kuin myymään

hyväksyykö suomi vai ei sitä että väliaikaisen ja pysyvän kriisirahaston vastuut molemmat olisivat yhtä aikaa voimassa

en sen takia kritisoi vaan minä kritisoin jos kritisoitavaa on nimenomaan sen takia että ne tiedot tai ne arviot tai se kuvaus siitä miten asiat ovat puhujan mielestä minun mielestäni välttämättä eivät sillä tavalla olekaan

kun yritysten taseet ovat entistä heikommat niin kuin ne keskimäärin nyt ovat olleet se suomeksi sanottuna tietysti tarkoittaa sitä että yrityksen vakuusvarannot ovat entistä pienemmät

ensinnäkin hallitus on tehnyt mielestäni aika paljon voisi sanoa hyvin paljon monenlaisia eri toimia kaivostoimialan uuden nousun hyväksi ja nousu näkyy

jyväskylän väestörakenne on valtavasti nuorempi ja nuorekkaampi kuin siellä saarijärvellä mutta saarijärvellä tämä sanottu yhteisö ei ole saanut näitä äsken sanottuja tukimuotoja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

uusiutuva energia on siis meille suomelle suuri mahdollisuus

rajamäellekin samaa viestiä katsokaa miten me toimimme edellisessä hallituksessa mikä oli silloinen verolinja mitä me silloin teimme ja katsokaa nyt niitä veroratkaisuja mitä ensi vuodelle on tehty

ja tähän markkinapuutteen helpottamiseen lieventämiseen tarvittaisiin valtiota paljon enemmän kuin mihinkä tällä hetkellä finnveran resurssit riittävät

arvoisa puhemies

todellakin muut asiat ovat tässä se pääasia mutta kun te nyt otitte sen esille että esimerkiksi minä olisin ollut päättämässä niitten kaksinkertaistamisesta niin minä haluan sanoa että en ole ollut ministerivaliokunnassa sitä päätöstä tekemässä

kumpikin perustelu on erittäin hyvä ja niin kuin sanottu hallitus on valmis veroratkaisuihin joilla etanolista tehdään kannattava tai entistä kannattavampi ja kilpailukykyisempi raaka aine

siinä taustalla oli pohdinta siitä että kunhan vaan nyt tuota uusiutuvaa energiaa rakennettaisiin entistä enemmän niin kyllä kaikki se tarve mikä meillä on tyydyttyisi sillä

arvoisa puhemies

en väitä niin en yritäkään väittää mutta on äärimmäisen tärkeää että silloin kun eduskunta käsittelee näin isoja ja tärkeitä kansainvälisiä sopimuksia joilla on taloudellisia vaikutuksia suomeen ja suomalaisille eduskunnan täytyy tietää vaikka on kysymys euroopan unionin asioista erittäin tarkasti mitä nämä esitykset käytännössä sisällään pitävät

esimerkiksi työssäkäynnin ja omaishoidon yhteensovittamista helpotetaan

niitä tulee vähentää jatkossa tuesta voidaan jopa luopuakin

väitän kertaakaan niissä veroratkaisuissa mitä silloin teimme ei pienituloisia kansalaisia huomioitu sillä tavalla kuin ensi vuoden varsinaisessa budjettiesityksessä tullaan huomioimaan

näihin toimiin mitä hallitus on jo periaatepäätöksessään kirjannut kuuluu monia sellaisia asioita jotka liittyvät infran rakentamiseen kaivostoiminnan yleisten edellytysten parantamiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvokasta mutta usein hyvin vaativaa työtä tekevien omaishoitajien kanssa keskustellessa korostuu se että vapaapäivillä on jaksamiselle iso merkitys ja etenkin sillä että tietää että läheinen on hyvässä hoidossa kun itse on ansaitulla vapaalla

käytännössä se tarkoittaisi sitä että finnvera voisi ottaa enemmän riskiä luotottaa enemmän ja sitä kautta olla uskottavampi kumppani yksityiselle rahoittajalle ja auttaa suomalaista yritystoimintaa työpaikkojen syntymistä ei vain vientialoilla vaan

kertokaa minulle miltä kohtaa uusiutuvaa energiaa voitaisiin lisätä olennaisesti enemmän kuin on se paketti mikä täällä teille on esitelty

mitä itse kaivoslakiin tulee sillä vaan ne menettelyt joilla sekä malmien etsintää että louhintaa säädellään pannaan nykyaikaiseen muottiin

minä vielä huomautan että oma lukunsahan on se että me olemme kansallisesti sitoutuneet euroopan vakausmekanismiin ja sen rahoittamiseen mutta silloin kun on tehty päätökset meidänkin yhteisesti rahoittamasta vakausmekanismista ja siitä mitä kaikkea sillä rahalla voidaan tehdä ei ole päätetty siitä että sillä voitaisiin suoraan pääomittaa pankkeja jolloin velallinenvelkoja suhde muodostuu evmn ja pankin välille eikä evmn ja sen valtion välille

minä myönnän sen että ministeri katainen taisi sellaisen tuoda ministerivaliokuntaan joskus niin kuin hän itsekin täällä taisi myöntää kerran käydyssä keskustelussa

se saattaa myydä tämän osaamisen ulos

ei voi olla erilaisia tulkintoja siitä mitä näinkin mammuttimainen asia käytännössä sisällään pitää

ehkä tätäkin suuremman palveluksen näin toimiessamme teemme lapsillemme ja heidän jälkeensä tuleville ja helpotamme omalta osaltamme hitusen koko maailman yhteistä ilmasto ongelmaa

jollain toisella maalla ja sen teollisuudella saattaa olla suuri intressi nimenomaan tähän arktiseen erikoisosaamiseen sellaisella maalla sellaisella uudella omistajalla joka välttämättä ei ole valmis kehittämään näitä asioita juuri suomessa

minä kyllä rohkaisen tällä hetkellä investoijia liikkeelle ja suunnitelmia liikkeelle ja kun tulee lopullinen tieto kestävyyskriteerien sisällöstä niin sen jälkeen toivon että investoijia ilmestyy ja saadaan suomeen etanolituotantoa ja puhdasta gmo vapaata rehua suomalaisen maatalouden tarpeisiin

aran politiikka on tänään nimenomaan kasvukeskusten asuntorahoitusinstrumentti tai asuntopoliittinen instrumentti sanotaan tällä tavalla

meillä on valtava brändi suomalaisuudessa tässä maailmalle antaa

sitten minä perun sen

minä en nyt ole ollenkaan varma onko tämä oikein koska siinä muussakin suomessa jossa asuu kymmeniä prosentteja suomalaisista sielläkin ihmiset haluavat asua ja elää ja sielläkin valtion mukaan tuleminen ihmisten arkeen myös asumiseen liittyvään arkeen on kaikin tavoin perusteltu

vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ikäihmisten ja vammaisten palveluissa varsinkin silloin kun apua tuodaan kodin kynnyksen yli on tärkeää ja se lisää turvallisuudentunnetta

ministeri soini aika on käytetty

kyllä tämä on nyt viritetty niin mittavaksi puun energiakäytöksi kuin ikäpäivänä vaan voi kuvitella toimivalla tavalla olevan mahdollista

keskustelu

on selvää että muillakin aloilla

jos ja kun valmistelun aikana löytyy parempia tai reilumpia tapoja toteuttaa yksittäisiä päätöksiä totta kai niin kannattaa toimia

eivät yksittäiset suomalaiset pienet yhtiöt pysty olemaan ostamassa tällaista yhtiötä

esitänkin tässä sen ajatuksen ja nyt en puutu muihin varsinaiseen asuntotuotantoon liittyvän lainsäädännön muutostarpeisiin että kyllä minun mielestäni myöskin asuntopolitiikan arkea ja ongelmia helpottamaan pitää hyväksyä muitten politiikkasektorien toimenpiteitä

kysynkin pääministeriltä

ei valtion tarvitse mennä enemmistöomistajaksi mutta valtiota tarvitaan siihen että se kerää sen konsortion jossa valtio on mukana ja se konsortio menee ja pelastaa telakkateollisuuden suomeen jo siksikin että suomen arktinen osaaminen se varsinainen terävin hammas on nimenomaan tämän yrityksen omistuksessa

onko hallitus valmis siihen että se varmistaa kaikissa oloissa tämän alan osaamisen säilymisen suomalaisissa käsissä

arvoisa puhemies

kansanterveyden edistämisen ja terveyserojen kitkemisen kärkihankkeella tuodaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tukea arkeen

mitä vielä tulee metsähakkeen määrään ja sen lisäysmahdollisuuksiin mitä täällä vihreitten puolelta on esitetty

tämä on mielestäni niin iso ikään kuin muutos että kyllä tällainen asia toistamiseen vielä pitäisi tuoda eduskunnan käsiteltäväksi ennen kuin tällainen hyväksytään

suomeen saadaan lisää yrittäjyyttä ja työtä kun nojaudumme luontaisiin vahvuuksiimme ja otamme koko maan voimavarat käyttöön

pyydän kiinnittämään huomiota siihen että monet alan toimijat kentältä nyt jo epäilevät riittääkö puu siihen kysyntään mikä nyt näillä toimilla synnytetään

edustaja skinnari mainitsi että talousvaliokunta käsittelee ja se voi tehdä sitä ja tätä

arvoisa puhemies

arvoisat edustajat nyt otamme sellaisen debattispurtin ja pyydän niitä edustajia jotka haluavat vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan v painiketta

kyllä sellaisen terveen aluekehityksen edistämisellä muilla politiikkatoimilla mikä hillitsee monta kertaa ihmisten halujen vastaista siirtymistä kasvukeskuksiin tätä pitäisi pystyä patoamaan ja luomaan aluepolitiikkatoimenpitein edellytyksiä siihen että ihmisillä on töitä siellä missä he haluavat elää ja asuminen myöskin mahdollistuu siellä missä sitten töitä voitaisiin ihmiselle turvata

arvoisa puhemies

kyllä silloin se valittu linja oli nimenomaan vientivetoisen kasvun strategia vientivetoisen teollisuuden strategia jolloin satsasimme osaamiseen koulutukseen tutkimukseen teknologiaan ja vientiin ja seuraavat hallitukset jatkoivat tätä tietä

no totta kai se voi tehdä ja on tehnytkin mutta ei talousvaliokunnalla ole oikeutta lähettää jotakin asiaa tänne täysistuntosaliin käsittelyyn

se on haettu aika lailla oikeasta kohdasta se määrä mikä arvioidaan voitavan nimenomaan puupohjaisesti uusiutuvaa energiaa tuottaa

nyt jo tiedän tapauksia että ne samat tahot jotka ovat puhuneet että on niin tärkeää rakentaa uusiutuvaa tuulivoimaa sitten kun sattuu vähän lähemmäksi se tuulivoimalaitoshanke ovat saman ympäristön nimissä vastustamassa sitä

lääkkeitten löytämisellä tämän kehitysuran kääntämiseksi parempaan on kiire

kuitenkin kun nyt kuuntelee tätä keskustelua ja kun tämä netissä välitetään laajemmallekin kuulijakunnalle minä haluan vain todeta edustaja zyskowicz tästä saa äkkiä sen käsityksen että tämä hallitus tämän hallituskauden aikaan olisi tehnyt jaloja hyviä tekoja perintö ja lahjaverotuksen suunnalla

totta kai ministeri olette oikeassa siinä että toimintaympäristö suomenkin taloudelle on haastava maailmantalous ei ole parhaassa mahdollisessa iskussa

rohkeutta hallitus sitä teiltä nyt tarvitaan

meillä on oikeus tehdä mietintö ja tuoda se mietintö viedä suuren valiokunnan käsiteltäväksi ja siellä olen joka ikinen kerta kun tätä asiaa on käyty läpi

eläkkeensaajien siirtyessä yleisen asumistuen piiriin osalla tuki laskee ja osalla nousee

nyt se oli vähän hämärästi sanottu tässä uudistetussa sekä määrällisesti laajennetussa että joustavoitetussa uudessa lakiesityksessä ja kun siitä annettiin tuo jo pariin kolmeen kertaan kertomani tulkinta niin väitän nyt arvoisa puhemies ja tämä on erittäin radikaali asia että me teimme suomea ja suomen osalta myöskin euroaluetta koskevan päätöksen jonka päätöksen taustainformaatio oli ainakin ihan erilainen kuin miltä pohjalta me luulimme sen päätöksen tekevämme

arvoisa puhemies

mutta sitten arvoisa ministeri teidän täytyy huomata se että suomen talouden kehityssuunta on eriytynyt muun eun muun euroalueen ja aivan erityisesti meidän naapureidemme talouden kehityksen suunnasta

kun on tällainen kaksoisvaje vaihtoehto ei voi olla se että me merkittävästi kulutamme entistä enemmän koska niin tehden tuo vaje sen kuin entisestään pahenee

ehkä siinä nyt vähän kehuja menee liikaa arevan suuntaan mutta minä olen lukenut ja ymmärtänyt että tässä tavallaan niin kuin stukin pomo asettaa samalla rimaa arevalle erittäin korkealle sen suhteen minkälaiseen tuotteeseen siis minkälaiseen ydinvoimalaitosyksikköön sen pitää pystyä omassa toiminnassaan ja samalla näin tehdessään kertoo selvän viestin siitä että stuk omassa tarkastustoiminnassaan lähtee siitä että se mikä rakennetaan on niin kuin kaikkien näitten turvallisuusnäkökulmien osalta maailman ehdottomasti turvallisin ydinvoimalaitosyksikkö

näitä tulee

mitä tulee nyt siihen uuteen energiapolitiikan linjaukseen mitä eilen täällä esiteltiin niin kyllä siinä itse asiassa tähdätään juuri siihen mihinkä ed

kolmanneksella vuokralla asuvista tuki nousee

arvoisa puhemies

tässä mielessä toivon että hallitus hyväksyy aluepolitiikan ja aluekehitystoimenpiteet myöskin välineeksi ja keinoksi purkaa ja auttaa näitä asuntopolitiikan ongelmia jotka ilmiselvästi keskittyvät nimenomaan suuriin keskuksiin ellei aluekehitys saa meillä uudenlaista suuntaa

ensinnäkin nämä lupamenettelyt siirretään uuden lain mukaan tukesille turvatekniikan keskukselle ja toiminnot siirretään rovaniemelle sieltä käsin hoidetaan

mietimme ministeri braxin kanssa kun tämä kriminalisointikysymys oli tässä esillä kumpi meistä vastaa mutta jos yritän sanoa näin

ruotsi porskuttaa sinä aikana kun suomella on koko ajan ollut miinusmerkkinen talouskehitys

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on voitava satsata suomalaiseen yritystoimintaan investointeihin kasvua vauhdittaviin investointeihin tutkimukseen ja kehittämiseen koulutukseen näihin asioihin joista viime kädessä talouden kasvu suomessakin syntyy